arvoisa puhemies

hyvin useilta rakennusfirmoilta ja myös arkkitehtitoimistoilta on tullut viime aikoina viestejä että turha on lähteä tekemään tarjousta ja kilpailemaan koska suuret jytältävät ja sitten alihankkijaurakoitsijalla teetetään nämä semmoiseen sanoisiko nyt alihintaan mutta kumminkin he pystyvät murtamaan normaalin rehellisen yrittäjän

on todella tosi että uusiutuvalla energialla tuotetaan pääasiassa lämpöä

arvoisa puhemies

miten turvataan työllisyyden parantaminen

rajat ylittävä työntekijöiden muuttoliike ei noudata näitä työsopimuslain määräyksiä ja työnantajan sekä työntekijän lakisääteisiä velvoitteita kierretään usein eri keinoin

jos halutaan pitää yritykset suomessa teollisuuden investoinnit ovat hyvin pitkälle kiinni energiaomavaraisuudesta ja sähkön kohtuuhintaisuudesta teollisuudelle

hallitusvallassa oleva poliittinen oikeisto on ollut nihkeä tarttumaan siirtotyöntekijöiden ongelmiin ja on lisäksi esittänyt tarveharkinnan poistamista työperäisestä maahanmuutosta

metsä ja metalliteollisuuden sekä kaivosteollisuuden tarpeet tulevat lisäämään energiantarvetta tulevaisuudessa merkittävästi

pidän ensiarvoisen tärkeänä energiaomavaraisuuden kasvattamista

yrittäjä joka pitää kiinni työntekijöiden oikeuksista on asetettu kohtuuttomaan tilanteeseen kun pitää kilpailla samoista töistä harmaan talouden yrittäjän kanssa

esimerkiksi hiilellä ja öljyllä tuotettu energia tulee korvata vähäpäästöisellä energialla eikä näköpiirissä ole muuta ratkaisua kuin ydinvoimalla tuotettu energia

suhtaudun ydinvoiman rakentamiseen myönteisesti niin kuin tuossa edellä jo totesin ja nimenomaan niiden perustelujen pohjalla mikä on työllisyyteen ja teollisuuteen liittyvää

kehitys kohti kaksia työmarkkinoita on katkaistava ja tässä yksi työkalu on tilaajavastuulain uudistaminen

jos fortum olisi saanut periaatepäätöksen sähkönmyynnin kautta saataisiin valtiolle tuottoja ja lisäksi fennovoimalla ei vielä ole loppusijoituspaikkaa käytetylle polttoaineelle

arvoisa puhemies

rakennusalan lisäksi harmaata taloutta on löytynyt paljon esimerkiksi kiinteistönvälityksestä ravintola alalta kuljetusalalta sekä eräiltä kaupan ja liike elämän palveluiden aloilta

harmaan talouden juuret ovat nyt syvällä suomen maaperässä ja julkisen vallan tehtävänä on poistaa tämä yhteiskuntaa monella tasolla vahingoittava ongelma

arvoisa puhemies

ihan ensiksi haluan pureutua tähän rakennepaketista esitettyyn vanhuspalvelujen leikkaukseen mistä täällä iltapäivällä käytiin keskustelua

arvoisa puhemies

kun vientituotteiden kysyntä on heikkoa ja suomi on itse moniongelmainen potilas hoitavien lääkkeidenkin tulee olla monitehoisia

näihin ongelmiin hallituksen rakennepaketti pureutuu

rakennepaketin tarkoitus on päivittää hyvinvointivaltio tuleville vuosikymmenille

meillä on käsissä siis kattava hyvinvointivaltion rakennepaketti joka kieltämättä olisi helpompi ollut toteuttaa jo edellisen hallituksen aikana jos edes jollakin tavalla olisi rakenteita lähdetty korjaamaan

sdpn punaisena lankana on rakennepaketin neuvotteluissa ollut oikeudenmukaisuus

halusimme muun muassa luoda uusia mahdollisuuksia työntekoon uudistaa sosiaaliturvaa vanhustenhoivaa sekä kitkeä harmaata taloutta mihin yksi työkalu tulee olemaan verovelkarekisteri johon tosin odotan eduskunnan tekevän kattavia muutoksia jottei hyvää tarkoittava rekisteri vahingoita rehellisten maksuvaikeuksissa olevien yrittäjien liiketoimia ja elämää

voi hyvällä omallatunnolla sanoa että miljoonaluokan kuittitehtailua ja veronkiertoa harjoittava elämäntaparikollinen ja vaikeuksiin joutunut aiemmin tunnollisesti velvoitteensa hoitanut ammatinharjoittaja eivät kuulu samaan rekisteriin ei ainakaan pitäisi kuulua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valtiovallan taholta on liian pitkään kasattu lisävelvoitteita kuntien harteille

uudistukset pitää toteuttaa koska juuri niillä parannetaan julkisen sektorin tuottavuutta turvataan hyvinvointivaltion tulevaisuus

rakennepakettien vaikutuksesta on hyvä muistaa että valtiotoimilla voidaan pureutua ainoastaan kotimarkkinoiden tilanteeseen mutta ei viennin kysyntään joka on suomalaisen hyvinvoinnin kivijalka

kansalaisten huoli ikääntyvien tulevaisuudesta on ymmärrettävä

jotta voimme tarjota läheisillemme laadukasta hoivaa ja apua meidän tehtävämme on muutoksia maa mutta muutoksia tapaan ja muuttaa tapoja joilla palveluita tarjoamme jotta pystymme vastaamaan ikääntyneiden ihmisten hoivatarpeisiin

valtiovarainministeri urpilainen esitteli valtion budjetin ensimmäisensä ja se asettautuu historiallisesti ainutlaatuiseen asemaan eurooppalaisessa vertailussa kun tarkastellaan euroopan eri valtioiden esityksiä tässä kriisiytyvässä tilanteessa

jos olisimme tehneet jostain syystä toisinpäin ettemme olisikaan pitäneet kiinni vaalilupauksistamme meidät olisi teilattu jo aika päivää sitten

nyt hallitus joutuu tekemään valtiontalouden ja yleensä julkisen sektorin osalta pieniä säästöleikkauksia mutta kun se tapahtuu oikeudenmukaisesti ihmiset ymmärtävät sen

kun verotuksen painopistettä siirretään hyvätuloisten suuntaan ja verotusta kevennetään pienituloisten sekä eläkeläisten osalta ihmiset hyväksyvät toimenpiteet

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hyvää tässä esityksessä on se että tämä antaa tuolle päätökselle nopeamman ajan

järvisenkin puheenvuorossa esille tätä muuta kohtaa elikkä työttömyysturvalainsäädännön muutoksia tuodaan usein eduskunnan käsiteltäväksi erillisinä hankkeina

nämä ovat aina semmoisia kokonaisuuskysymyksiä ja näkisin että nämä kasattaisiin pikkuhiljaa yhteen ja kerralla tuotaisiin aina ettei tarvitsisi aina osa alueita käsitellä ja pystyttäisiin suurempina kokonaisuuksina katsomaan mitä merkitystä niillä on sitten milloinkin asianomaisille henkilöille

arvoisa puheenjohtaja

miksi ette nostaneet silloin ensimmäisenä vuonna kun astuitte hallitusremmiin

täällä on hyvin perätty kuntien tuottavuuden parantamisen perään ja myös kustannusten leikkaamisen

elikkä jos näin tarkastellaan niin ei yksistään sillä että pystytään tuottavuutta parantamaan ja kustannusten kasvua leikkaamaan paranneta tätä tilannetta vaan siellä tarvitaan ihan selkeitä euroja

tuo turvekeskustelu on ihan hyvä käydä ja siitä väännetään kättä

sitten kun laitetaan vielä nämä mistä turpeet on otettu ja entisöidään niin siinähän syntyy sitten sitä hiilinielua

hallituspuolueiden edustajat pyrkivät puheenvuoroillaan harhauttamaan kansalaisia hallituksen toimenpiteistä pienituloisten ongelmien ratkaisemiseksi mutta käytännössä asia ilmenee konkreettisina syrjäytymisongelmina yhteiskunnan eri lohkoilla

meillä ei ole varaa heittää yhtään yhteiskunnan jäsentä ulos toiminnasta

arvoisa puhemies

nyt lapsiperheille työttömille eläkeläisille on luvassa uusia lisärasituksia verojen kiristyksiä ja menoleikkauksia

kannan huolta kansakunnan kahtia jakautumisesta

kun edustaja jalonen mainitsi rikkidirektiivin niin sehän on meillä käsittelyssä ja eihän se liity tähän budjettiin millään tavalla

no se on sitten se direktiivi jos se joskus tulee ja siitä lainsäädäntöä tehdään mutta ei se nyt tällä hetkellä ole eikä se liity tähän budjettiin millään tavalla

se korotettiin indeksillä ja jos sitä ei olisi korotettu niin ne tuottavat taisi korotettiin indeksillä ja jos se verotulo olisi laskenut silloin eli se on tällä tavalla sidottu tähän

tämä on ehto jotta työttömyyttä voidaan torjua

arvoisa puhemies

myös rautatieliikenteen kehittämiseen on panostettava ratojen peruskorjaukseen ja etenkin aloitettujen hankkeiden loppuun saattamiseen viittaan nyt tässä yhteydessä seinäjokioulu rataosan korjausrakentamisen loppuun saattamiseen

se on erittäin tärkeää ja sillä olisi ollut työllisyyteen sekä myös asumismukavuuteen ja ympäristöön liittyvää parannusmerkitystä

arvoisa puhemies

teen samoin

kunnille tulee lisää tehtäviä

se on tullut nyt syksyllä ja sillä on merkittävä vaikutus kuntien puolella

täällä on puhuttu hyvin paljon näistä uusista käytännöistä ja meillä nyt kainuussa on siitä kokemusta kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon yhdistämisen osalta

palaute on ollut hyvää hoitoketjujen toimivuuden suhteen ja sillä tavalla voidaan olla siitä ylpeitä että on jotakin oltu tekemässä ja siitä voivat mallia ottaa sitten muutkin

silloin kun tätä kainuun hallintokokeilua valmisteltiin kunnissa oli hyvin erilaisia ohjelmia ja silloin meille vakuutettiin että kaksi erilaista ohjelmaa saadaan tietyllä serverisysteemillä keskustelemaan keskenään

erikoissairaanhoidon puolella on eri ohjelma kuin kunnissa ja tämä on vaikeuttanut sitä työtä

arvoisa puhemies

kuntien lukumääristä on puhuttu paljon ja heitelty kaiken näköisiä lukuja

siihen on tietysti jokaisella oikeus mutta kun on henkilöihinkin viitattu jotka eivät edes ole eduskunnassa puhumattakaan hallituksesta niin ei kannata silloin kovin paljon niitä nostella esille

minä näen ainakin sillä tavalla tämän kuntien lukumäärän että silloin se on järkevällä tasolla kun se kohdistuu työssäkäyntialueeseen ja toimii sillä alueella

se täytyy ottaa huomioon